sillä voidaan varmistaa se että pystymme verojen alentamisella verotuksen keventämisellä lisäämään ostovoimaa ja sillä tavalla saamaan talouteen uutta dynamiikkaa

tiistaina kuullaan lisää ja budjettiriihessä vielä lisää

arvoisa puhemies

myös kouluissa koetaan lainsäädännön estävän järkevää toimintaa

arvoisa puhemies

koulun tehtävänä on kasvattaa lapsia ja nuoria paitsi tiedollisesti ja taidollisesti myös elämään ja tekemään työtä tässä yhteiskunnassa

sieltä oikeastaan lähtee sitten tämä arktisen meriteollisuuden osaaminen

minun mielestäni meillä pitäisi olla valmius tarvittaessa koota vahva suomalainen omistajakonsortio arktisen meriteollisuuden säilyttämiseksi suomessa

tähän ensimmäiseen osaan eli oppisopimuskoulutuksen käyttämiseen myöskin muuntokoulutustyökaluna

haluamme vahvistaa valtion omistajaroolia mutta myöskin hyväksymme sen että muutokseen tarvitaan rohkeutta ja muutosta ei tapahdu ilman että jostakin myöskin luovutaan

parannetaan olosuhteita pakolaisleireillä parannetaan näitten hot spotien käytännön toimintaa ja osallistutaan ruokaohjelmaan sillä tavalla että näillä leireillä pystytään asiallinen ruokahuolto järjestämään ja takaamaan

me varmasti tässä salissa olemme yhtä mieltä siitä mikä pitäisi olla eettisen koodiston johdon palkitsemisen tai sitten sen kohtuuden viestin mitä olemme peräänkuuluttaneet yrityksen johdolta

nyt meillä on paljon koulutettuja ihmisiä jotka on koulutettu nyt tällä hetkellä väärälle alalle

nyt ne ovat pysyvästi alentuneet ja meidän täytyy myöskin sopeuttaa yhteiskunnan toiminnot sille tasolle minkä pystymme rahoittamaan

kysynkin pääministeri

mutta jos jostakin luovutaan niin sitä vapautunutta pääomaa voidaan käyttää uuden rakentamiseen

oma kokemukseni on tämmöisestä vuoden mittaisesta muuntokoulutuksesta

lasta ei saa kurittaa ruumiillisesti eikä häntä saa henkisesti nöyryyttää sen sijaan olisi kasvatuksellisesti järkevää että oppilailla saisi teettää yleishyödyllisiä tai opintoihin liittyviä tehtäviä esimerkiksi jälki istunnoissa tai ylimääräisinä kotitehtävinä

mutta siitä me olemme varmasti eri mieltä ainakin jonkun verran eri mieltä mikä pitäisi olla valtion omistajuuden rooli tässä teollisessa rakennemuutoksessa uusien työpaikkojen synnyttämisessä hiipuvien alojen tilalle

pohjoisen tiheäsyinen puu matkailumahdollisuudet informaatio kaivosteollisuuden energian ja tutkimuksen mahdollisuudet näitä pitäisi korostaa enemmän sieltä pohjoisen näkökulmasta

esimerkiksi omassa yrityksessäni koulutettiin rakennusalan insinöörejä silloin elektroniikka alan insinööreiksi ja siitä oli hyvä kokemus

onko tähän tulossa joitakin lisätyökaluja

esimerkiksi tämä parlamentaarinen elin jolla varmistetaan se että tähän tulee pitkäjänteinen sitoutuminen yli vaalikausien oli myöskin hallituksen tavoitteena ja sen sinne rakensimme

sitten tämä toinen ehdotukseni tästä

mitä tulee kreikkaan portugaliin espanjaan siellä on jouduttu tekemään kipeitä toimia paljon kipeämpiä ja suurempia toimia kuin mitä suomessa nyt tehtiin

erityisesti kun näitä nokian irtisanomisia microsoftin irtisanomisia oli kesällä paljon sain henkilökunnalta sieltä viestejä että he olisivat valmiita käyttämään sen irtisanomiskorvauksen uuden yrityksen perustamiseen

kysyn opetusministeri gustafssonilta aikooko hän esittää lainsäädäntömuutosta joka parantaa opettajien mahdollisuutta reagoida ja puuttua koulussa tapahtuvaan huonoon käytökseen

se että suomalainen vientiteollisuus ei olisi riippuvainen suomalaisen työvoiman kilpailukyvystä ja kustannustasosta on kyllä väärä käsitys

he ovat ne tehneet ja kun he katsovat taaksepäin he ovat tyytyväisiä siihen että kehitys on lähtenyt oikeaan suuntaan

nyt ei voida jättää tekemättä mitään näistä palasista vaan meidän täytyy yrittää ja jatkaa sitkeästi tehdä ne kaikki mitä tämä tilanne vaatii

onko tämä asia menossa eteenpäin että työntekijä voisi perustamastaan yrityksestä veloittaa tämän irtisanomiskorvauksen

valitettavasti joudutaan leikkaamaan ja kun leikataan niin siellä on monia edunsaajia silloin leikkausten kohteena

mutta suomalainen vientiteollisuus käyttää paljon suomalaisia alihankkijoita käyttää suomalaisia palveluja ja kaikki se mitä teemme täällä myös veroratkaisut

nyt entistä tärkeämpää on se että me työssä käyvät kannamme sen oman osuutemme tästä taakasta ja teemme nämä kipeät uudistukset mitä meillä edessä on että me saisimme työllisyyden kautta suomen talouden nousuun ja sitä kautta pystyisimme paremmin vastaamaan näihin haasteisiin

eli tällä ilman muuta on vaikutusta suomalaisen viennin kilpailukykyyn ja kaikki ratkaisut jotka koskevat palkkoja tai veroastetta kiertyvät suomalaisen viennin kilpailukykyyn ja sitä kautta meidän työllisyysasteeseen

se on totta että kun listaamaton yritys maksaa toiselle listaamattomalle yritykselle osinkoa niin siitä välistä ei mene veroa

minä kysyisin ministeri haavistolta onko tämä solidiumin rooli nyt selkeä koska tässä nyt on erilaisia viestejä ja yhtiössäkin hieman hämmennystä siitä mikä heidän tehtävänsä on

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämä katsaus on hyvä yhteenveto tilanteesta

minäkin olen huolissani suomesta

suomelle on erityisen tärkeää vakauden säilyttäminen pohjolassa ja itämeren alueella

tämä on tehty sitä varten että tämmöiset yritysrakenteet pystyvät keskenään tulouttamaan ja konsernista sitten verotetaan

vaihtotaseemme kertoo että kansakuntamme velkaantuu

tätä ei suinkaan ole tehty veronkiertotarkoituksessa

suomen tulee jatkaa aktiivista ulko ja turvallisuuspolitiikkaa jonka kulmakivinä on vahva kansallinen puolustus syventyvä yhteistyö ruotsin kanssa nato kumppanuus ja euroopan unionin turvallisuus ja puolustuspolitiikka

näistä toimista keskusteltiin näistä lyhyen tähtäimen toimista jotka nyt ovat lähinnä tähän taakanjakoon liittyviä ja sitten sovittiin että marraskuun loppuun mennessä saadaan nämä hot spotit kuntoon ja nämä rajatarkastukset sille tasolle kuin kuuluu

eli haluamme antaa tällä selkeän viestin että haluamme pitää jatkossakin siirtoverkot olivatpa ne sitten sähkönsiirtoverkkoja tai kaasunsiirtoverkkoja valtion omistuksessa ja erityistehtävänä

velkaelvytys ei ole mahdollista koska syömävelkaa syntyy koko ajan

kehitys palvelee suomen kansallista etua

kun yrityksessä on taloudellisia vaikeuksia ja tulos tappiolla mietitään ainakin kolmea asiaa ensinnäkin myynnin lisäämistä eli valtion budjetissa verotulojen kasvattamista talouskasvun avulla toiseksi rakenteen saneerausta eli keskittymistä perustehtäviin rakenneuudistuksiin keskustan eduskuntaryhmä on esittänyt oman vaihtoehtonsa jo viime syksynä ja kolmanneksi taseen saamista paremmin töihin

keskustelu suomen ja ruotsin puolustusyhteistyöstä euroopan unionin turvallisuusstrategiasta ja nato kumppanuuden sisällöstä palvelee oman turvallisuutemme kehittämistä

arvoisa puhemies

markkinoiden usko poliitikkojen kykyyn ratkaista julkisen talouden ylivelkaantuminen on romahtanut ja minun mielestäni tämä ei ole pelkästään meidän rajojemme ulkopuolella oleva ongelma vaan meidän oma ongelmamme

mitä tulee tähän kehitysyhtiöön niin sen alla olevia yrityksiä kehitetään ja niille jokaiselle laaditaan erikseen kehittämisen suunnitelma

en tiedä ihan tarkkaan mihin kysymyksiin edustaja viittasi näillä erilaisilla maahanmuuttopolitiikoilla mutta aika yhtenäinen tämä keskustelun sävy eilisessä kokouksessa oli ainakin näistä toimista mitä tehdään ja erityisesti niistä toimista mitä tehdään nyt siellä kriisialueella ja kriisien lähellä pakolaisleireillä olosuhteitten saamiseksi siellä kuntoon ruokahuollon saamiseksi kuntoon veden riittämiseksi tuolla alueella ja niin edespäin

arvoisa puhemies

olen ollut erittäin syvällä mukana näissä keskusteluissa tuolta vapusta alkaen ja nyt sitten elokuussa käytimme siihen kolme ja puoli viikkoa

velkasuhde ei käänny laskuun eivätkä suhteellisen alijäämän työttömyyden tai työllisyysasteen tavoitteetkaan toteudu

me haemme nyt vauhtia tähän yhtiöiden kehittämiseen ja siinä tämä tehty kehitysyhtiömalli on nyt työkaluna

minusta tuntuu että siellä suurin osa halusi juuri tuota kuvaamaanne lopputulosta mutta eivät kaikki

viikonloppuna komission puheenjohtaja juncker esitti ajatuksen yhteisen eu armeijan kehittämisestä

tästä hieman enemmän

tämä edustajan esille nostama ongelma on yleiseurooppalainen

siinä on myöskin mahdollisuus vapauttaa pääomia ja käyttää niitä pääomia olemassa olevien yhtiöiden jatkokehitykseen

se että tässä vihjaillaan että olisin henkilökohtaisesti jotenkin kiertämässä veroja on loukkaavaa

en ole kuullut tässä salissa juurikaan keskustelua siitä miten saisimme valtion taseen eli omaisuuden paremmin töihin työpaikkojen luomiseksi

euroopan unionin jäsenyys on ollut suomelle myös turvallisuuspoliittinen valinta

ensinnäkin tämä ehdotus on nyt vasta tiedossa ja pystymme nyt tähän reagoimaan ja me tulemme omilla ehdotuksillamme totta kai tähän

unioni on luonteeltaan turvallisuusyhteisö joskaan ei puolustusyhteisö ja näköpiirissä ei ole alueelliseen puolustukseen tähtäävää eun puolustusliiton luomista

kun yrityskauppoja olen tehnyt niin olen saanut ehdotuksia tehdä niitä luxemburgin kautta

meidän hallitusohjelmassamme on toimia joilla esimerkiksi estetään korkotuloina tulon siirtämistä suomesta veroparatiiseihin tai kevyemmin verotettuihin maihin

mutta olen aina vastannut niihin ehdotuksiin niin että minä haluan maksaa suomeen veroni koska olen täällä saanut opiskella ja kasvaa ja tämä on turvallinen maa ja haluan myöskin omalla veronmaksukäyttäytymiselläni olla esimerkkinä

emme ole toki tästä esittäneet leikkauksia mistä te nyt leikkauksia esitätte

mutta en aloita enää kolmatta kertaa yhteiskuntasopimusneuvotteluja koska se ei olisi ehkä kovin uskottavaa koska tein monta kertaa kompromissiesityksen myöskin tämän tavoitteen suhteen ja sitä ei hyväksytty

elämme koko ajan velaksi

seuraava tärkeä etappi eun turvallisuusyhteistyössä on turvallisuusstrategian päivittäminen ensi kesäkuun huippukokouksessa

mutta mitä tulee tähän koulutussektoriin niin tämä on ilman muuta yksi avainkysymyksiä siinä miten me tulevaisuudessa pärjäämme

yksi suurimmista pullonkauloista uusien työpaikkojen luomisessa kilpailukykymme ohella on rahoitus

yritykset tarvitsevat oman pääoman ehtoista rahoitusta niin sanottuja välirahoitusinstrumentteja ja pankkilainaa

me teimme aika laajan kyselyn tuonne opettajille ja niille käytännön tekijöille olisiko siellä jotakin sellaista mitä voitaisiin muuttaa

meillä on erilaisia tuotteita joissa esimerkiksi metsänkasvusta maksetaan vero silloin kun se realisoituu on olemassa vakuutussäästöjä joitten tuotto realisoituu silloin kun se tuotto nostetaan on olemassa esimerkiksi yritysomaisuutta jota myytäessä vasta verotetaan